mutta kun tehdään se pahin juttu mitä huonossa perheessä lapsille tehdään että vääristetään heidän puheensa ollaan epärehellisiä ja epäoikeudenmukaisia heitä kohtaan niin mitä parlamentarismia se on

aivan kuin ed

pulliainen mainitsi tässä toisen edustajan huomauttamanakin jo että mainitse se olen aivan samoilla linjoilla näistä dokumenteista ja siitä osaamisesta mitä tällä alueella suomessa on siis sekä radion että näköradion puolella olemme saaneet nauttia näistä asioista ja puhumattakaan sitten monesta muusta voisiko sanoa tutkivan journalismin äänsinkö minä sen nyt oikein journalismi joo

edellinen edustaja lopetti oikeastaan siihen mikä tässä on kovasti huolestuttavaa ollut että keskustapuolue on osannut aina tehdä itsestään marttyyrin

kun kehitysapu on myös tässä valistustyössä onnistunut muualla näissä tutkimuksissanne jotka ovat siis täysin valideja on osoitettu se että aasiassa kiinassa kaikkialla on väestönkasvu selkeästi alentunut eikä ole enää sillä lailla ongelma niin afrikassa se räjähtää

täällä on turha hurskastella sillä että jos ei ole rakennettu sen kaltaista yhteiskuntaa jossa on välittävää rakastavaa ja opastavaa kuria ja koulutusta niin tarvitsevathan ihmiset sitten jonkun kohtuullisen lääkityskeinon tähän asiaan

myös ruotsinkielisten palveluiden saatavuus on turvattava

erityisesti nuorten työttömyys johtaa helposti vakavaan syrjäytymiseen mikä on toki täällä monta kertaa todettu niin että sen verran puoskaripsykologeja löytyy joka puolueesta vaikka tässä asiassa kyllä tietysti aiheestakin jolloin syrjäytynyt nuori ei enää ole koulutuksen tai työelämän piirissä eikä näiden piiriin tahdo päästä myöhemminkään

ja tosiaan entinen edustaja kimmo kiljunen hyvin sivistynyt ja oppinut mies suomen sosialidemokraatit kysyi minulta tuossa kuppilassa vielä mitä sinä sillä fasistisella metodilla tarkoitit

käytännössä palvelutason säilyttäminen edellyttää nykyisen tasoisen toimisto ja palveluverkoston säilyttämistä

kun täällä on puhuttu siitä vaalien läheisyydestä että tämä vaalien läheisyys ei ole haitannut tätä tutkimusta niin kyllä jos muutama päivä sitten pääsi televisiosta näkemään ed

eli ei tässä nyt kannata siitä lähteä että vietäisiin ihmisiltä lääkkeet pois ja jätettäisiin heidät sitten tyhjän päälle ja heitteille ja juomaan kaiken näköisiä mitä lienee viinoja joita tuotetaan noissa vieraissa maissa noissa viereisissä maissa ja kaikkea tuon kaltaista

aikoinaan äänsin sen juornalismi mutta silloin oli jo ironia ja huumorintaju mennyt tästä laitoksesta ja eivät ymmärtäneet toimittajat kun aina sanoin että sanon sen niin kuin se kirjoitetaan ranskassa pelkästään toimittajienkin kunniaksi koska tärkein asia mitä olin silloin jo kymmenen vuotta sitten oppinut suomalaisesta mediasta oli juoru ja juora tampereen yliopistossa niin juornalismi tuli luonnostaan

arvoisa puhemies

koska tietysti minä itse tein aikoinaan laulun jossa sanotaan jos ja jos ja jos ja jos jos uskon minä ministeriä tässä asiassa kyllä jos niin tapahtuu

tämän henkilökohtaisen onnettomuuden ja tragedian lisäksi on selvää että yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset tällaisesta kehityksestä ovat todella suuret

mannisen ex ministerinkin aikoinaan kommenttia niin kyllä kylmä hiki tuli päälle että tästäkin asiasta hän pystyi vääntämään kaikille muille kansanedustajille sellaisen kuvan kuinka syyllistäviä väärässä me olemme ja kuinka kyse on ollut ajojahdista

toivon että edustaja rajamäeltäkin vahingossa kun tuli nuoruus mieleen tai nuori isävaihe lipsahti tuon kaltainen juttu sieltä ulos että se ei ollut oikeastaan millään pahalla

toivon että ei nyt tästä hurskastelemaan ruveta tästä hallituksen oikean suuntaisesta pienestä koitosta johon toivoisin liittyvän myös tämmöisen humaanimman inhimillisemmän ja syvemmin terveen ihmisnäkemyspaketin

mutta kun ei näytä menevän kaaliin eikä mihinkään muuhunkaan ruumiinosaan niin mitä varten me teemme globaalista itsemurhaa sillä että me syydämme sinne rahaa joka johtaa ainoastaan lisääntymiseen jos näin kärjistetysti asian ilmaisisi

kyllä erityisesti nuorille täytyy löytyä työskentely ja opiskelupaikka herra pääministeri ja valtiovarainministeri tässä mielessä ainakin työttömyyden ensi kertaa iskiessä

siellä ed

kaikki muut vaihtoehdot ovat liian kalliita syrjäytymisuhan alla olevalle sekä yhteiskunnalle

eli tämä eräänlainen nahkapäätös joka niin kuin täällä on monta kertaa todettu perustuu laille ja uskon tämän ja tiedän ja olen itsekin lukenut ja fiksumpia kuunnellut että eihän tästä voi mitään repiä tällä perustuslailla kun ei meillä ole sitä perustuslakituomioistuinta josta ed

mutta tosiaan journalismin suomessa pitkälläänolo nykypäivinä on ollut vähän semmoista että yle on ollut siinä mielessä se mitä meille opetettiin yliopistossa kun joskus aina unohdetaan että meikäläinenkin toimittajapiireissä opiskeli melkein cumun voin sanoa että edustajatoveriani alataloa pitemmän aikaa muuten tiedotusoppia vaikka ed

arvoisa puhemies

nuorten lisäksi myös vajaakuntoisten henkilöiden tilanne rajusti kasvavan työttömyyden aikana voi kääntyä todella heikoksi jos hallitus ei toimillaan tue näiden heikommassa asemassa olevien ihmisten työllistymistä

mutta kuitenkin tässä on tämä vaara että kansalaisille äänestäjille jää kuva tämmöisestä kaveri ja tuomioistuin ei sido tuomioistuin kaapiston valiokunta jutusta keskustahan on aikoinaan oppinut vähän sen saman minkä irwin goodman ja kolmas nainenkin aikoinaan että kun halutaan ykköseksi listoille niin täytyy vallata strategiset paikat

alatalo onkin keskustalaisena kovempi asiantuntija näissä asioissa

kimmo kiljunen viisas sosialidemokraatti oli aikoinaan täällä kun käytin fasistinen metodi nimitystä siitä kuinka vallanpitäjähallitus aina leimaa sen joka kysyy asioita

arvoisa puhemies

tätä kritiikkiä jota esimerkiksi motn kaltaiset ja muut dokumentaariset ohjelmat joissa on pitkäjännitteisempää historiallista taustaa on vaikea kuvitella että mistään muualta saataisiin näitten uusien medioitten kautta tämän kaltaisia ohjelmia joita vahingossa saattaisivat myös nuoremmat ja opiskelijat katsoa

nyt meidän tilanteemme on tavallaan mennyt siihen että kun kysytään miksi suomessa väkivalta lisääntyy koulukiusaaminen kaikki kouluväkivalta ja muut vastaavat niin hallitus antaa esimerkin siitä

pekka sauri toi muuten esiin senkin asian mikä liittyy toiseen vanhaan ystävääni matti inkiseen eli tämän lähdesuojan ja muun keskustelun josta en saanut viime kyselytunnilla puheenvuoroa vaikka minulle oli keskitetty ryhmäni kysymyskin mutta sehän on aina puhemiesten päätettävissä

auta armias kuinka tässä tämän päätöksen selvittyä on riekuttu joka puolella siitä että tästäkin imetään marttyyriutta jo tästä vaikka ex pääministeri tullaan vapauttamaan silti tästäkin viitaten justiin kaivakaa esiin ed

se missä tietysti yle on epäonnistunut on näissä suomalaisissa pitkissä jatkosarjoissa koska on annettu tavallaan helsinkiläisen ajattelun helsinkiläisen pintaliitävän eroottis perversiivisen sairaan kipeen maailmankuvan täällä vihreitten järjestämässä ikuisessa autojen pakokaasulöyhkässä ja myrkytysilmapiirissä tavallaan tunkeutua ympäri suomea sitten tvn välityksellä pelkästään sen takia että se on jonkinlaista suomenkielistä juttua

ilman työtä nuorelta jää mahdollisuus oppia konkreettisesti kouriintuntuvasti se mitä tarkoittaa pitkäjännitteisyys motivaatio ja tavoitteiden saavuttaminen elävässä elämässä

harvoin olen nähnyt mitään jos voi käyttää täällä sanaa niin härskiä ja törkeää asian vääristelyä siis jossa monen mielestä poliittisessa pelissä keskusta nimenomaan on taitava

tärkeätä on aikuisuuden alkuaikoina myös se että saa oppia vanhemmilta ja kokeneemmilta työhön liittyviä taitoja ja niiden saloja

se tässä eniten ottaa voimille rehellisempää kansanedustajaa ja kokemattomampaa että esimerkiksi kun minä olin aikoinaan ekologisen puolueen itsenäinen puheenjohtaja ja pääsin eduskuntaan sitten siinä niin neuvottiin kuinka säätiö perustetaan arvoisa puhemies että sinne säätiölakiin täytyy laittaa se kuinka jaetaan ne rahat meille

jos seuraa vähänkin muuten näitten kaupallisten kanavien ohjelmia niin amerikkalaisista sarjoista kunnia kyllä kolmoselle ja neloselle vaikkakin ne tulevat uusintoina ja ne on maksullisille jo siirretty tai enemmän maksullisille koska maksetaanhan me kaikki tästä ylestä tämä kuuluisa maksukin josta aion kohta sanoa että tämä mediamaksu nyt on kyllä vähän hanuriosastoa eli että se ei ole sen kaltainen maksu

tästähän on hyvin paljon nykyisten ammattikorkeakoulujen yhteydessä moitittu koulutusta että sitten kun näillä tietokoneilla näperrellään ihan liikaa ilman henkilökohtaista valmennusta ja varsinkin työssä olemista niin nämä taidot jäävät aika ohuiksi ja varsinkin tämmöinen oikeanlainen kunnioitus isiemme ja äitiemme työtä kohtaan jää puutteelliseksi

se on juuri tämän hallituksen tasaverolinjalla joka on ikävää kansalaisille ja kaikissa nyt näissä kööpenhaminan päätöksissäkin me voimme vain odottaa sitä että mediamaksu menee tähän samaan sapluunaan että kaikille tuloista ja muusta vastaavasta vähäosaisuudesta huolimatta yritetään järjestää saman kaltaisia maksuja niskaan

sitä paitsi oman rahan käyttö itse ansaittuna työn tuloksena opettaa erottamaan todelliset päämäärät kaiken maailman kotkotuksista ja houkutuksista ja näin vapautuu kulutukseen liittyvistä suggestioista ja hypnooseista

mutta sehän nyt varmaan tämän kulutushallituksen kulutukseen satsaavan hallituksen päätarkoitus ei olekaan eikä se mainosten määrästäkään päätellen muuta kuin vaan lisää suggestiota ja hypnoosia omilla kanavilla vielä

yhdyn edelliseen puhujaan ja ministeriinkin siinä lopussa taas sovittelevasti että kaksikielisyys on kyllä erinomainen lahja

mutta vielä siitä jos joku seuraa ihan oikeasti kiinnostuneena sitä mitä nykymedia tuottaa ja nykykanavilta tulee

on ollut hämmästyttävää kuinka amerikassa justiin esimerkiksi rikossarjojen on sitten kyse sarjamurhaajasarjoista tai lääkärisarjoista taso varsinkin niiden mitä suomeen tulee on ollut yllättävänkin korkeata viime aikoina

tosiaan opin englantia voisiko sanoa aika loistavasti toki ruotsiakin mutta inhosin sitä sen verran johtui opettajan tyylistä ja justiin ehkä tästä väkinäisyydestä

huomautan että suomessa työ ja työntäminen liittyvät yhteen että on jotain sisäistä pushia joka panee sinua eteenpäin enkä nyt tarkoita georgea enkä wtä vaan tosiaan sitä että ihminen menee eteenpäin kehittyy sitä kautta että työ työntää kehittyy ja näkee kun taas muualla indoeuroopassa labour ja latinalaispohjaiset työ käsitteet liittyvät enemmän orjuuteen

en ole oikeastaan koskaan kenenkään kulttuuri ihmisen kuullut niitä pahemmin kehuvan mutta siellä on sekä uudenlaista huumoria nokkelaa oivaltavaa viisasta että harvinaisen ripeitä ja nopeita juonenkäänteitä johon meidän ylen tuottama tässä mielessä niin kuin jotenkin suomalaisilla näyttelijöillä pelaava jotenkin aika alhaallisalkeellisella tasolla oleva ohjelmisto ei ole osannut nousta

sitten se karvainen otus on piilossa ja on vaan alaston ihminen jota muut sortavat ja hänen taustavoimiaan jotka ovat niin viattoman komean ja vielä muutenkin vammautuneen ihmisen valinneet myöhempään varsinkin tähän johtoonsa

mutta siihen liittyen korsnäs tai närpes olin läänintaiteilijana vaasan läänissä ja herra paratkoon ja siunatkoon että nyt vaasan läänistä valitaan yksi kansanedustaja tulevaisuudessa vähemmän mikä ilmeisesti vähän helpottaa tilannetta

sen verran vielä että tämä kiinan mallin korostaminen on uskomaton loukkaus uskomatonta aliarviointia halveksuntaa kaikkea

arvoisa puhemies

jos ja kun aikoinaan jotkut äidit toivottavasti myös isät ovat osallistuneet perhesuunnitteluun ja hankkineet yhden kaksi lasta niin sehän on tämän maapallomme nykytilan kannalta ihanteellinen juttu

vaikka näenkin tämän ihan okei aloitteena niin epäilen kanssa sitä että hintaan sitten kun näitä hintapaineita toiset keksivät koko ajan luonnostaankin tämmöiset fortumit ja muut niin kyllähän aina tässäkin saadaan muutama prosentti sitten taas jonkinlaista siirtohintaa ja valvontahintaa ja muuta vastaavaa sitten muihin lääkkeisiin ja muilta asiakkailta otettavaksi

mutta lopetan vielä tähän sitten ja toivon että tässä mikä tämä nyt olikaan nimeltäänkin vielä tämä aha minulla on väärä paperi tässä yleisradio oyn hallintoneuvoston kertomus ei ole oikeastaan semmoista narratiivista kertomuksellista juonta

olen sitä mieltä että kyseinen herra nykyinen vapaaherra siis ainakin kansanedustajan roolista ei ole tarpeeksi syyllinen

on pakko ihmetellä tämmöistä nykyhetkeen liittyvää leimaamistilannetta että kun opetusministeri kiurulta kysyin eikö hän tiennyt että myös rkpläinen vähemmistövaltuutettu on saamelaiskäräjien päämasinoija jopa saamelaiskäräjien näkkäläjärvi kääntyi rkp uskoon jossa on hyvin tämmöinen elitistinen sävy koko asiassa niin opetusministerikään ei tiennyt

näin joulun alla tulee mieleen että kun puhutaan kauniisti lapsista ja nuorista niin paljastui justiin että koulukuraattorit psykologit lähes kaikissa kunnissa isoimmissa kaupungeissa ovat täysin alimitoitetut

vika on siis tässä meidän perustuslaissamme ja siinä että tämä maan tapa on se mikä on

he edustavat just kaikkea sitä mitä kunnon porvarinkin pitäisi luovana ja yksilöllisyyden ja moniarvoisuuden nimeen vannovana ihailla

tämä on vaan näitten tietynlaisten asioitten aina vaan uudelleen kertaamista tämmöistä laajempaa tai voisiko sanoa tulevaisuuteen tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä tulevaisuuteen suuntautuvaa näkökohtaa ei tuoda ollenkaan esiin

äsken tuossa oli mielenosoitus justiin eduskunnan edessä ja sanoin siinä sitten että tämä on aika vakavaa siinä mielessä että kun ei ole koskaan töissä ollut niin vedotaan siihen että ei ole kokemusta

toisaalta tässä on se vaara olemassa että tulevaisuusvaliokunnan jäsen kun olen niin kuin edellinenkin edustaja minä näen jo vähän tämmöisen uuden uljaan maailman jossa kaikille päivittäiset pilleriannokset sitten on helppo jollain jakeluautomaatilla järjestää koska ilman muutahan tämä johtaa siihen että puhelinreseptit ja jotkut muut saa sitten helpommalla

tavallaan meidän kaikki puolueemme vanhat isot puolueet ovat tähän syyllisiä jopa meikäläisen pikkuinen puolue aikoinaan jonkun verran että säätiöissä kierrätetään rahaa

sitten kehdataan puhua jatkuvasti tässä kovenevassa yhteiskunnassa siitä että ihmiset ovat syrjäytyneitä

nyt se että kun puhutaan yhden ja kahden lapsen äitien arvosta ja viisaudesta ja muusta niin oikeisto halveksii tämmöisiä äitejä mitätöi kaikin tavoin koko jutun viemällä sen jonnekin kiinaan joka on maailman suurin ja pahin ongelma justiin porvarillisen politiikan takia

se on vähän sama kuin se että kun itse olen tulevaisuusvaliokunnassa niin asiantuntijaksi siinä mitä pystyy tekemään ulkomailla tulevaisuuden suhteen tulee sillä että on matkustanut enemmän niissä kokouksissa ja on vielä jonkun pääpuolueen edustaja

miten yle voisiko sanoa kestävän kehityksen ajattelullisesti selviää tulevaisuuteen ja palvelee kansalaisia monipuolisesti tuottaa sivistyspalveluja auttaa meitä oivaltamaan

ihmisiä syrjäyttävät tämänkaltaiset hallitukset ja tämänkaltaiset puheet jotka eivät vastaa siihen huutoon mikä on tilanne tällä hetkellä lasten nuorten parissa koulussa ja niillä ihmisillä jotka ensin syrjäytetään ja jotka sitten käyttävät lääkkeenä alkoholia ja psyykenlääkkeitten käyttö on todella älyttömästi lisääntynyt

mutta tämä perustuslakituomioistuimen olemattomuus ja muuten lain voimattomuus tässä tekee sen vanhan kunnon jutun että kun meillä on täällä eduskunnassa paljon insinöörejä ja lakimiehiä niin tämä haiseva lain henki tekee sen että laista on tullut epäoikeudenmukaisempaa päivä päivältä niin että bisnes raha aina vaan enemmän määrää tästä ja se vaikuttaa myös kansanedustajien valintaan niin kuin nähdään taas seuraavissa vaaleissa kellä on eniten rahaa

puhemies

sen takia kysyisin ministeriltä

arvoisa puhemies

kun eva biaudet pätemättömänä valittiin aikoinaan kunnioittamani kyllä eva biaudet tähän asiaan niin ensimmäisiä juttuja mitä hän nosteli oli niin sanottu hihamerkkikohu joka johtui siitä että schengenin sopimusta sovellettiin poliisin suhteen niin että tutkittiin passeja lahden torilla ja sitten yle josta olen jo maininnut kuinka

vielä tämä asia pitikin sanoa kun yliopistoissakin sitä korostetaan ja kouluissa arvoisa puhemies että medialukutaito on sen kaltainen taito joka saattaa jopa pelastaa kansalaiset tulevaisuudessa että yle on ainoa joka selkeästi pyrkii edes sitä opettamaan tai tuottamaan että ihmiset tajuaisivat minkälainen valtava psykologinen ansa tiedonvälityskoneisto on jos sitä käytetään pelkästään bisneskaupallisen ajattelun tuottamana

särkylääkkeitten ja psyykenlääkkeitten ja kaikkien muitten käyttö on suomessa huomattavasti suurempaa kuin muualla maailmassa että jos tässä sitten vastapainoksi saadaan että alkaa olla jotain terapia pikaterapia todella lyhyt terapia automaatteja kanssa koska loppujen lopuksi kaikissa näissä masennuksissa ja muissa vastaavissa jutuissa on kyse aika samoista jutuista niin se olisi tietysti asiallista

vaikka tässä esityksessä varsinaisesti ei ole mitään muuta kuin tämmöistä byrokraattista ja virkamiesmäistä sisältöä rekisteristä ja henkilökunnan lisäämisestä niin näen tämän silti tienä ja johdatuksena tai pitkänä tienä tässä jossain alkupuolella vielä mennään sille mihin tässä geenitekniikassa lopulta ajaudutaan

samalla lailla nämä nuoret joutuvat kokemaan tämmöistä nöyryyttävää inhottavaa kriterisointia tässä että ei ole työkokemusta kun ei sitä ole kerta kaikkiaan vielä voinut olla

teillä ei ole vastauksia teillä on median sallima tämmöinen hölynpölyn löpölöpö vähän niin kuin yle jossa on kiihkokeskustalainen uutispomo ja vielä asian niin kuin ajankohtaispäällikkö

kun siellä kulutus lisääntyy saastuttaminen lisääntyy maapallon tuhoaminen lisääntyy niin tämä porukka keskustalais kokoomuslainen hallitus halventaa suomalaisia äitejä täällä meidän kaikkien kuullen niin että he harrastavat kiinalaista politiikkaa

arvoisa puhemies

kun on selvää että kasvava työttömyys suomessa johtuu talouden lamasta niin tällöin se mitä hallitukselta voidaan odottaa on työllisyyttä tukevat elvytystoimet

jotenkin tästä olisi pitänyt näpäyttää eli sen takia olen vähän pettynyt oman puolueeni pariin edustajaan jotka antoivat kuvan että olisin saanut kannattaa mielenkiintoista ja huomenna sitten äänestettävää vaihtoehtoa tälle jutulle

kun oltiin vähävaraisten joulussa siellä oli ainoastaan kymmenkunta perussuomalaista niin yle ei näyttänyt ollenkaan ketään kansanedustajia ja sanottiin vähintään että yksi kansanedustaja oli poissa ministeri arhinmäki

siis te syytätte myös näitä äitejä jotka ovat hankkineet yhden lapsen tai kaksi lasta suuremmasta saastuttamisesta enemmästä kuluttamisesta vaikka tyhmimmänkin pitäisi tajuta että kun sinulla on yksi tai kaksi lasta niin sinulla on heille aikaa sinä pystyt hoitamaan heitä sinä pystyt kasvattamaan heitä sinä pystyt rakastamaan heitä

mutta tosiaan en oikeastaan kannata tätä ellei tämä selkeästi tule sitten sillä lailla että tämä ei lisää muita kustannuksia eikä ainakaan missään mielessä suomen kaltaisessa maassa lääkkeiden kulutusta että se valvotaan

koska me alamme saada sitä takaisin ministeri kun me suomenkieliset olemme antaneet niin paljon tälle teidän yhteiselle rakentamiselle että lakkaisitte tavallaan solvaamasta että me olemme teitä vastaan

esimerkiksi berlusconin italia on pahin karmea huono esimerkki siitä miten voidaan tämmöistä koko kansaan ulottuvaa tiedotusvälineistökoneistoa käyttää väärin

ei voi välttyä siltä että koska median omistavat samat tahot kuin hallituksenkin niin sdp on päässyt sen takia että on pettänyt oikeastaan kaikki vaalilupauksensa liian helpolla

mutta en päässyt siihen joten lopetan nyt tähän enempää analysoimatta tätä poliittisen pelin psykologiaa joka varsinkin tässä kohtaa oikein erinomaisella tavalla jos käyttäisi tuota varsinais suomen mieltä siinä vielä paljastaa sen systeemin miten täällä asioita hoidellaan

panostamalla nyt näihin tiehankkeisiin jotka kuitenkin on joskus tehtävä jos tässä maassa halutaan vielä autoilla liikkua ja tavaroita kuljettaa ei silti mitään vatasia nyt voitaisiin varmasti luoda ja säilyttää työpaikkoja

nyt alkaa tämmöinen mahtipontisuus sitten näkyä opposition lähes kohtuuttomana syyttelynä

varsinaisesti se ei ole tämä jännitysosuus tässäkään elokuvassa se pointti vaan se kriittinen puoli sille että kun meille tulee tämmöiset geenitekniikan tässäkin nyt voi nähdä tavallaan salaiset osastot joista tietyt henkilöt vaan ja lautakunnat saavat päättää siitä mitä

koska te puollatte meitä

sanoin äsken että eduskunta ja kansanedustuslaitos ei ole tehnyt sen kaltaisia päätöksiä että meidän nuoret lapset kasvatettaisiin yleissivistykseen ja viisauteen enemmän kuin ennen vastapainoksi sille että meille tuotiin tämmöinen eu viinalaki joka ikään kuin pahimmillaan näyttää siltä että ihmisiä on vähän niin kuin tyhmistetty ja yksinkertaistettu eivätkä he pärjää enää yleissivistysjutuissa meidän nuoremme ja lapset

kemera rahat ovat jälleen kerran loppuneet ja juuri nyt olisi työttömiä metsänhoitotöihin käytettävissä ja nousukauden toivottavasti joskus koittaessa olisi teollisuuden tarpeisiin puuta metsistämme saatavissa tässä nyt ei tarkoiteta mitään käpyjen keräilyä sitten ettei kellään mene käpy väärään nenään

geenitekniikan lautakunnalle toimitetut ilmoitukset ja hakemukset viranomaisten hakemusten johdosta tekemät päätökset mutta ei mitään varsinaista siitä mitä sitten näissä itse lausunnoissa päätöksissä tai hakemuksissa on

eli tässä luodaan ikään kuin koneisto jollekin joka on sitten valmiina olemassa hyvin pitkälle jossa ei varsinaisesti ole sisältöä että se tulee sitten jotain muuta kautta

eli tässä jää helposti semmoinen kuva että eu on tavallaan hyväksytetty suomessa nuorisolla sillä että kansanedustajat päättäjät ovat ruvenneet tarjoamaan halpaa viinaa niin että nuoret pysyisivät hiljaa eivätkä osallistuisi päätöksentekoon ja olisivat kunnottomia eivätkä liikkuisi ja ottaisivat seksuaalisuuden ja erotiikan kaikki netistä ja potisivat sitten näitä vaivojaan

toinen hyvä elokuva jota suosittelen kaikille katsottavaksi on gattaca jossa gattaca muodostuukin näistä geneettisistä entsyymeistä tämä nimikin että sieltä löytyy sitten sisältöä mutta muuten tämä lisää selvästi tämän alueen byrokratiaa jota tarvitaan sitten tulevaisuudessa keskustelu on nyt

on selvää että nykyisen kaltaisessa taloudellisessa tilanteessa ei voida kokonaan estää ei vuori ei voida estää työttömyyden kasvua

kuinka paljon työttömyys sitten kasvaa siihen hallituksella on vaikutusmahdollisuuksia

korkeaojan uskon täysin mitä hän äsken sanoi tilitystä että nämä asiat on tiedostettu ja nähty ja on yritetty löytää tämmöinen hieno nuoralla tanssiva juttu ettei tämä katastrofi laukeaisi niin pahana kuin se on nyt tavallaan laukeamassa onneksi ei niin pahana varmaan kuin monet ovat pelänneet

meidän mielestämme nämä pitäisi harkita ja katsoa kokonaan uudelleen eikä lähteä näitä asioita toteuttamaan

ennen kaikkea hallituksella on tahtoessaan mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä näille työttömäksi joutuneille ja lomautetuiksi tulleille ihmisille tapahtuu

meidän maakunnassa jonka ministeri kyllä hyvin tuntee on ainakin uhattuna jo nyt että siellä sivutoimipisteitä pantaisiin kiinni ainakin eteläisestä päästä ilmeisesti kesälahti ja rääkkylä

minä uskon kyllä että tässä on tarkoitettu hyvää ja etsitty sen kaltaista kompromissia että tämä homma olisi toiminut ja tiedän että sitä on etsittävä edelleen

te keskukset ovat paikkoja joissa tarjotaan esimerkiksi työvoimakoulutusta jonka nimenomainen tarkoitus on parantaa koulutukseen osallistujien mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin